arvoisa puhemies

edustaja mustajärvi käytti tässä merkittävän puheenvuoron ja kertoi epäuskostaan hallituksen linjaan

nyt meillä on tuoreita ministereitä siellä aitiossa ja te ilmeisesti olette aika vakuuttuneita siitä että tätä euromaiden tukemista voi jatkaa että lainoille saadaan asialliset vakuudet ja tätä väliaikaista kriisirahastoa voidaan kaksinkertaistaa

olisin nyt kysynyt mistä tämä varmuus teille tulee kun te voitte lähteä hallitukseen ja sitten täällä edustaja mustajärvi taas katsoo että ei missään tapauksessa voi lähteä näitten edellä mainittujen syiden takia tai siis ei luota että tässä olisi mitään muutosta tapahtunut

arvoisa puhemies

ministeri gustafsson vastasi ja arvostan sitä rohkeutta ja myös sitä rehellisyyttä että myös hän ihmetteli tässä tätä ovatko ne vakuudet nyt riittävät kenenkin mielestä

hän arvosteli näitä perusturvaparannuksen nimellä tehtyjä korotuksia työttömyysturvaan sillä tavoin että ne sitten kuitenkin toimeentulotuessa osittain leikkautuvat

miten nyt sitten käy ansiosidonnaista työttömyysturvaa työttömyyden jälkeen nauttiville

oletteko te ehtinyt näitä vaikutuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

en toki millään muotoa kadehdi tai vastusta ansiosidonnaisia työttömyyskorvauksia koska ne ovat erittäin tärkeä talouden turva monille perheille kun työ loppuu ja uutta työtä vailla ollaan ja sitä etsitään

ja juuri tämän takia vanhasen ja kiviniemen hallitukset edellisillä kausilla vahvasti yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa kehittivät muutosturvaa jotta tuo siirtymä työstä työhön olisi mahdollisimman helppo ja perhettä taloudellisiin vaikeuksiin johtamaton

mutta kun täällä mainostetaan tätä satsausta työttömyyskorvausten parannukseen kädenojennuksena kaikkein köyhimmille niin sitä haluaisin kysyä ja toivon että hallitus lainsäädännön eduskuntaan tuodessaan on tarkasti selvittänyt miten nuo veroeurot jakautuvat eri tuloluokkiin koska jos nämä minulle heitetyt luvut joihin en välttämättä nyt vielä edes usko pitävät paikkansa niin merkittävä osa tästä kaikkein köyhimmille tarkoitetusta perusturvan parannuksesta meneekin kohtuuhyvin tienaavien ansiosidonnaisen työttömyysturvan parannukseen

tavoitteena ei ole paremmat palvelut tai vahva kuntatalous vaan poliittisen vallan ja omaisuuden uusjako

hallitus väittää että suomessa olisi liikaa kuntia

hallitus lähtee olettamasta että tyhjentämällä taajamat ja maaseutu sekä keskittämällä asumisen työpaikat ja päätöksenteon maakuntien keskuskaupunkeihin palvelut kunnallinen demokratia sekä kuntien talous olisivat pelastetut

puhuminen koko maan pitämisestä asuttuna on vanhahtavaa

hallituspuolueet yhdistävä keskittämisen ideologia ei ulottuisi vain kuntien lukumäärään vaan se vaikuttaa voimakkaasti myös kuntavaltio suhteeseen kuntien tehtäviin kuntien itsehallintoon palvelujen saatavuuteen ja rahoitukseen yhteiskuntarakenteisiin ja aluehallintoon

valiokunnan kuulemat kunnallishallinnon asiantuntijat pitävät hallituspuolueiden suppeassa sisäpiirissä linjaamaa kuntauudistusta monella tavalla poikkeuksellisena eivät lainkaan edistyksellisenä

kunta sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksissa on kaikuja vanhanaikaisesta palvelutieteen ajattelusta jolloin palveluja kehitettiin tuotantolähtöisesti

asiantuntijoiden mielestä hallitus on kytkemällä kuntauudistukseen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen niin sanotulla vastuukuntamallilla luomassa suomeen kuntarälssin

sen seurauksena kunnilla tarkemmin sanoen kuntien asukkailla on erilainen määrä päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia

tällä hallitus kyseenalaistaa surutta perustuslain euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja sosiaalisten oikeuksien peruskirjan jotka kieltävät asettamasta kansalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan ja heikentämään sosiaalisten oikeuksien tai kunnallisen itsehallinnon suojaa

arvoisa puhemies

valiokunnassa asiantuntijoiden näkemyksen mukaan kuntauudistus sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus eivät uudistusehdotusten osalta perustu tutkittuun tietoon vaan ne ovat luonteeltaan poliittisia ja uskomuksiin perustuvia

hallitus on asiaperusteiden sijaan keskittynyt kuntien pelotteluun sekä suurkuntafilosofiansa markkinointiin poliittisen retoriikan keinoin joiden tarkoituksena on ollut herättää myönteisiä mielikuvia suurkuntiin tähtäävästä uudistuksesta

kukapa haluaisi vastustaa sitä että kunnat ovat niin vahvoja että voivat huolehtia kansalaisten palveluista tai että kunnallishallinto kokonaisuudessaan on elinvoimainen

todellisuudessa kuntapalvelujen rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmän lakkauttaminen merkitsisi kuntien talouteen noin viidenneksen lovea jonka seurauksena kunnallinen ansiotuloveroprosentti eli kunnallisvero nousisi rajusti

niin ikään asiantuntijat totesivat valiokunnalle ettei organisaatio ja johtamiskirjallisuudessa edes ole olemassa kiistattomia malleja ylivertaisista organisointitavoista

hallituksen ajamassa mittakaavassa kuntaliitoksiin sisältyy huomattavia riskejä

asiantuntijat olivat hyvin yksimielisiä siitä ettei kuntatalouden perusongelma aiheudu kuntien lukumäärästä vaan valtion kunnille asettamien velvoitteiden ja resurssien epätasapainosta

hallituksen tarjoama yksipuolinen lääke suurkuntamalli on omiaan aiheuttamaan uusia hyvin monimutkaisia ongelmia

hallituksella ei ole muita painostuskeinoja saada kunnat noudattamaan selvitysvelvollisuutta ja asetettuja selvityskriteerejä kuin käynnistää erityinen kuntajakoselvitys

erityinen kuntajakoselvitys voi olla kunnille edullisempi vaihtoehto

mikäli kunta on tehnyt lakiehdotuksessa edellytetyn yhdistymisselvityksen määräajassa mutta se ei johda yhdistymisesitykseen vaan esimerkiksi kuntien välisen yhteistyön lisäämiseen ei ole tarkoituksenmukaista eikä resurssien käytön kannalta järkevää että ministeriö voisi määrätä kunnan tekemään uuden yhdistymisselvityksen

ne eivät kannusta kuntaliitoksiin

vaikka käytäntö on sama kuin edellisessä uudistuksessa poikkeaa käynnissä oleva kuntauudistus siinä että kunnille ei ole annettu muita uudistusvaihtoehtoja ja että kuntaliitokseen on kytketty velvoittavia elementtejä

poikkeusperusteet

esimerkiksi saaristoisuuden harvan asutuksen ja kielellisten oikeuksien vuoksi kuntaliitosten selvittämisvelvollisuuden sijasta järkevämpää olisi selvittää kuntien välisen yhteistyön tehostamista

niin ikään puutteena voidaan pitää sitä ettei poikkeushakemusmenettelyä ole aikataulutettu lainkaan

päätösvaltaa poikkeuksen myöntämisestä käyttää valtiovarainministeriön kuntaosasto mikä kuntauudistuksen laajuus ja vaikuttavuus sekä poikkeusperusteiden epämääräisyys huomioiden on toimivaltakysymyksenä ongelmallinen

hallitus käyttää viime vaalikaudella vakinaistettua kriisikuntamenettelyä pakkoliitosten välineenä vaikka menettelyn perustarkoitus oli auttaa kriisiytyneen talouden kuntia selviytymään ongelmistaan

pakkoliitosten kytkeminen kriisikuntamenettelyyn ei ole järkevää koska silloin tällaisilla kunnilla ei ole enää kannustinta yrittää omin toimenpitein selviytyä ahdingosta

lakiesityksessä ei ole pohdittu lainkaan sitä millainen kunta pakkoliitoksen jälkeen uudesta kunnasta muodostuu kun se vastaanottava kunta velvoitetaan ottamaan vastaan kriisikunta velkoineen ja millaista erillistukea uusi kunta tarvitsee

lakiesitys sisältää myös pakkoliitoksenomaisia muita elementtejä joilla kuntia painostetaan tekemään kuntaliitoksia vastoin tahtoaan lakiesityksen selvityskriteereiden mukaisesti

tällaisia ovat selvitysalueiden ilmoittamisvelvollisuus määräajassa velvollisuus tehdä kuntaliitosselvityksen päätteeksi yhdistymisesitys ja päätös määräajassa selvitys ja yhdistymisavustusten kytkeminen selvityskriteereiden ja määräaikojen noudattamiseen sekä toimivalta käynnistää erityinen kuntajakoselvitys

hallituksen linjausten mukaan sosiaali ja terveyspalvelut järjestettäisiin tulevaisuudessa tukeutuen pääsääntöisesti niin sanotun vastuukuntamalliin isäntäkuntamalliin

vastuukuntamallissa sosiaali ja terveydenhuollon asioita käsiteltäisiin yhteislautakunnassa jonka suhde isäntäkunnan päätöksentekoon on jäänyt valmistelussa hyvin epäselväksi

laajan tason sosiaali ja terveydenhuollossa on tietyin edellytyksin mahdollista valita myös kuntayhtymämalli

arvoisa puhemies

sen aion tehdä mutta sen verran täytyy näitä yksityiskohtia poimia että ihan yleispiirteisesti totean tämän vanhasen toisen hallituksen talousarvion sekä veropolitiikan että sosiaalietuuksien uudistusten olevan varsin sosiaalisia

eli tuolla verotuksessa tuloveronalennukset onnistuttiin nyt kuitenkin painottamaan sinne pieni ja keskituloisten suuntaan

samaten sitten tuolta sosiaaliturvan parannuksen puolelta erityisesti täytyy muistaa tämä sanoisiko suorastaan historiallinen korotus mikä tulee näihin minimiäitiys isyys ja vanhempain sekä myös sairauspäivärahoihin

ikään kuin viimein astutaan siihen tilanteeseen että tunnustetaan se että lapsen hoito on vähintään yhtä arvokasta työtä kuin työn etsiminen kun nämä etuudet nyt nousevat työmarkkinatuen tasolle

kaiken kaikkiaan nämä veroratkaisut lisäävät kansalaisten ostovoimaa ja sillä tavalla helpottavat meitä kenties menemään tästä maailmantalouden epävarmuuden tilanteesta kohtuullisin pienin vaurioin eteenpäin kunhan vaan sitä kansalaisten luottamusta suomen talouteen ei turhaan järkytetä niin kuin täällä oppositiopuolue sosialidemokraatit erityisesti tässä pankkiasiassa on tehnyt

niistä kahdesta isosta asiasta mitkä tällä vaalikaudella ovat vielä esillä ainakin kaksi isoa asiaa poimisin sieltä päällimmäisenä tuon sosiaaliturvan uudistusremontin mikä on nyt pantu käyntiin sekä sitten ilmasto ja energiapolitiikan

tuossa sosiaaliturvauudistuksessa mitä nyt tämä kuuluisa sata komitea joka kaikki asian ongelmat ratkoo on tekemässä en rupea nyt yksityiskohtaisia neuvoja antamaan annan vaan ne peruslinjat mihin tällä hommalla tähdätään

ensimmäinen on järjestelmän yksinkertaistaminen

eli yksinkertaistamiselle on todellakin tarvetta

nythän meillä työttömyysturvan ja palkkatulojen yhteensovitus on jo viime kaudella saatu sille tolalle että aina kannattaa ottaa työtä vastaan ja tehdä sitä

mutta sitten tämä työn työttömyyskorvauksen ja muitten sosiaalietuuksien yhteensovitus siellä on edelleen niitä kuuluisia tuloloukkuja jotka nyt sitten täytyy tässä työssä raivata

kolmas tavoite sosiaaliturvauudistuksella on minimitulotason nostaminen puhutaanpa sitten eläkeläisten kohdalla takuueläkkeestä tai sitten täällä muissa etuuksissa korotetuista etuuksista

joka tapauksessa niiden kansalaisten jotka elävät sen minimisosiaaliturvan varassa ostovoima on tosi pieni ja sitä täytyy nyt sitten pitkäjänteisesti lähteä nostamaan

siitä on nyt niin kuin esimakua nähtävissä tässä budjetissa ja sitä joudutaan sitten oikein urakalla tekemään tulevina vuosina ja ensi vuosikymmenillä

tässä on nyt korotettu investointitukien määrää uusiutuvan energian tuotannossa

sitten on kotitalousvähennystä korotettu millä kannustetaan yksityisiä kansalaisia muuttamaan niitä lämmitystapojaan tai tekemään energiatehokuutta parantavia kor jauksia

edelleen rakennusnormistoa ollaan muuttamassa energiatehokkuutta parantavaan suuntaan ja hyvä näin

suomen kohdallakin puhutaan ehkä suuruusluokasta satoja miljoonia

ensimmäinen mahdollisuus sanotaan se huonompi on se että kehitysyhteistyömäärärahoja joitten kasvuun on sitouduttu siitä kasvusta aletaan ohjata erityisesti näihin ilmastonmuutossopeutumishankkeisiin rahoitusta

no välttämättä kehitysmaat eivät ole kovin mielissään siitä että kehitysyhteistyöhön varatuista varoista sitten lähdetään lohkomaan tänne ilmastopolitiikan puolelle

tämän kaltainen suositushan on hiljattain hyväksytyssä lentoliikenteen päästökauppajärjestelmässä eli siellä suositellaan että kaikki eu maat käyttävät tästä lentoliikenteen päästökaupasta kertyvät tulot ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja siihen sopeutumiseen joskaan sitovia budjettimääräyksiä siitä ei tietenkään ollut mahdollista kirjata

kaiken kaikkiaan tuo ensi vuoden budjetti pitää sisällään paljon hyvää mutta suuria haasteita jää hallitukselle edelleen tässä vaalikauden kuluessa ratkottavaksi

eli nyt oikeastaan valkenee varmaan kaikille se minkä takia vuosi sitten kehityspoliittisia linjauksia muutettiin takaisin siihen luonnontaloudellista tai ekologista kestävyyttä painottavaan suuntaan

itse asiassa se ekologisen kestävyyden ja kestävän kehityksen edistäminen kehitysmaissa on myös mitä parhainta köyhyyden torjuntaa

se että kehitysmaissa parannetaan vesihuoltoa parannetaan ruuantuotannon edellytyksiä auttaa näitä maita myös sopeutumaan siihen väistämättä muuttuvaan ilmastoon vaikka täällä päästövähennyspuolella kuinka hyvin onnistuttaisiin